pahimmillaan siinä voi käydä niin että suuret passiiviset vaalipiirit puolueen sisällä hyötyvät ja aktiiviset pienemmät vaalipiirit kärsivät

jatketaan vielä tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta

se taas voi vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti yleiseen äänestysaktiivisuuteen

hallitusohjelmaan on kirjattu että suomi ei tämän hallituksen aikana valmistele nato jäsenyyden hakemista

nato jäsenyyden hakemisen valmistelu on aivan eri asia kuin nato jäsenyyden valmistelu ja me valmistelemme koko ajan nato jäsenyyttä ja lähennymme natoa

mutta kun puhutaan perusturvasta ja kaiken kaikkiaan tulonsiirroista veroratkaisuista kaikesta siitä mistä me päätämme syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä ja jälkikäteen keskustelemme esimerkiksi hallituksen toimenpidekertomuksen yhteydessä niin olisi suotavaa että toteutuisi puhemies heinäluoman pyrkimys siihen että eduskunnan yhteyteen saataisiin semmoinen toimielin ruotsin mallin mukaan joka esimerkiksi talousarviota laadittaessa tekisi koelaskelmat miten ne tulevat vaikuttamaan sosioekonomisesti eri kansalaisryhmien elämään ja sillä tavalla saataisiin tietoon pohjautuvaa vertailuaineistoa tämäntyyppisenkin poliittisen keskustelun tueksi

puolustusvaliokunnan käsittelyssä edustaja yrttiaho jätti hyvin perustellun eriävän mielipiteen johon perussuomalaisten edustajat tulivat mukaan ja liikenne ja viestintävaliokunnassa sitten perussuomalaiset jättivät vastalauseen ja hylkäysesityksen

siellähän usan norjan asioitten hoitaja keskusteluissa toi ilmi sen kuinka helppoa ja näppärää on viedä ruotsi ja suomi tiivistyvän pohjoismaisen yhteistyön kautta ja norjan avulla lähemmäksi sotilasliitto natoa

tarkoitus oli äänestää jaa

kyllä ministeri veti mutkat suoriksi kun antoi kuvan siitä että perinteisten saamelaiselinkeinojen ja niihin liittyvien oikeuksien vaaliminen ei liittyisi tähän hallituksen esitykseen

arvoisa puhemies

tässähän on kyse viron suomen latvian ja norjan yhteisestä suunnitelmasta blokista ja edustaja yrttiahon eriävässä mielipiteessä lainataan puolustushallinnon näkemystä jonka mukaan täytäntöönpanolla on laajoja vaikutuksia maanpuolustukseen

ja kolmantena vielä osallistuminen nato maan islannin ilmavalvontaoperaatioon vaikkakin rajoitetusti mutta se on historiallinen päätös

on hyvä että tämänkin hallituksen esityksen tavoitteitten mukaisesti mahdollisimman moni työtön pääsisi näyttämään itseään työpaikalla niin että se ei kuitenkaan heikennä jo työsuhteessa olevien työntekijöitten asemaa

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti siitä että aikoinaan kun eun taistelujoukkoja perustettiin niillähän oli kauhea kiire niiden piti ratkaista kaikki mahdollinen ja osin mahdotonkin ja oli myöskin kauhea kiire ilmoittaa että ollaan mukana ilman tietoa siitä missä ollaan mukana ja kuinka näitä joukkoja aiotaan käyttää ja kuinka niitä sitten on käytetty

minusta edustaja autto jäsensi ja paitsi että jäsensi myös kuvasi tämän asian keskeisen sisällön todella hyvin

tämä osoittaa koko ajan että lähennymme natoa

arvoisa puhemies

mutta jos mietitään sitä että meidän työvoimapolitiikassamme työvoimapalveluissamme ja tukirahojemme käytössä pitäisi hakea pysyvämpiä ratkaisuja niin kyllä silloin päähuomion pitäisi keskittyä niihin kohderyhmiin mitkä ovat etusijalla jo nykyisenkin työvoimapalvelulain mukaan elikkä nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin

on ikävää että tämä tilanne on kuumentunut ja kärjistynyt ja siitä totta kai kärsivät kaikista eniten ne joita asia suoraan koskee

monessa muussa eu maassa näitä lupahakemuksia ja myönnettyjä lupia seurataan reaaliajassa internetissä mutta ei suomessa

satosen ajatuksen juoksutuksessa tai sitten ed

mutta se mikä tässä on oleellista on se että te asetitte yksityisen osapuolen eli pankkien liiketoimintaedun edelle verrattuna suomen lainsäädäntöön ja se jos mikä on hälyttävää

pitää aina miettiä mihin isoon linjaan mihin isoihin kokonaisuuksiin tämä asia voi liittyä ja pitää sanoa näin että voi liittyä koska nämä perustelut minkä takia näin on edetty ovat aika lailla löysiä

esimerkiksi kummankaan vattin tutkimuksen joiden on mainostettu osoittavan että hallituksen toimenpiteitten ja päätösten seurauksena tuloerot kapenevat perusteella näin ei voida sanoa

mutta paljon on tullut saamelaisten itsensä antamaa palautetta ja toiveita siitä ja ne toiveet on esitetty hiljaisesti että älkää hyväksykö tätä hallituksen esitystä

tämä päätös lähteä mukaan johonkin sellaiseen mistä ei tiedetty mihin mennään mukaan osoittaa että kyseessä oli poliittinen päätös ja se johtuu hyvin pitkälle siitä että suomella ei ole omaa tahtoa

lähi idän instituutin johtaja on todennut saudi arabiasta että siellä kansalaisvapaudet ovat hyvin rajoitetut naisten asema on kaukana tasa arvoisesta ja ihmisoikeustilanne ei kestä lähempää tarkastelua

oletin että ministeri käyttää ensimmäisen puheenvuoron tästä asiasta koska oletin eilisen lyhyen keskustelun pohjalta että hänelläkin kiinnostusta tähän asiaan on

toisessa tutkimuksessa vattin tutkijat viime syksynä sanoivat itsekin että tätä tutkimusta ei voida käyttää kuvaamaan tuloerojen kaventumista suomessa ja toisessa oli jätetty puolet hallituksen päätöksistä arvioinnissa ulkopuolelle

näistä pitkäaikaistyöttömistä aika moni on vanhempaa väkeä

ja täytyy muistaa myöskin nämä kaksi ohjushankintaa jassm ohjukset horneteihin tykistöohjukset ja sitten vielä tuoreimpana asiana tämä islannin ilmatilan valvonta johon suomi lähtee mukaan mikä on poliittisesti äärimmäisen iso askel

se kuvaa sitä kuinka kova paine saamelaisryhmien saamelaisten ihmisten välillä tällä hetkellä on

se on annettu euroopan unionin lakkariin ja tämä monimuotoinen neuvottomuus on kyllä aika lailla vallitseva suomalaisessa politiikassa tänä päivänä ja ihmettelen kyllä sitä kun viittasin näiden eri toimijoitten toimien eritahtisuuteen että kun eniten ykn vahvaa jalkautumista alueelle olisi toivottu yk kuitenkin antoi ranskan operaatiolle siunauksensa ja mikä on aivan varmaa

puhemies on suvereeni toimija tässä salissa huolehtimaan siitä että keskustelu on asiallista ja ei mennä henkilökohtaisuuksiin eikä liikaa kärjistetä asioita asiallisuuden kustannuksella mutta minä yleisesti esitän kyllä kaikille kollegoille semmoisen toiveen että puhutaan niistä asioista omista kannoista ja perusteluista ilman sen kummempaa kiihkoilua

siinähän haettiin yhdessä sellaista mallia joka toisaalta täyttäisi nuo juridiset haasteet eli tämän panttaamattomuussitoumuslausekkeen tuoman haasteen mutta toisaalta olisi kaikkien euromaiden hyväksyttävissä

nämä samat ongelmat ovat tyypillisiä afganistanissa mutta näissä maissa on se ero että toiseen viedään sotilaita toiseen aseita

se minkä takia otin asian eilen esille liittyy nimenomaan siihen että ihmettelin mikä teki tämän muutosilmoituksen ministeri lehtomäen sidonnaisuuksista ajankohtaiseksi ja kun en kerta kaikkiaan päässyt asiasta selville mikä on se syy niin silloin on luontevaa kysyä

eikä voi unohtaa myöskään sitä epäpyhää poliittista akselia rkpn ja saamelaiskäräjien puheenjohtajan välillä

ministeri urpilainen te täsmensitte nyt tähän puheeseenne liittyvää muotoilua niin että väistyvä takaaja ongelmaa ei samanlaisena ole kuin aiemmin ja se pitää paikkansa mutta edelleen se on ja nimenomaan siinä välissä kun jäsenmaa on maksanut tämän oman pääoman mutta ei vielä takuupääomaa jos siinä välissä se maa ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin niin se jälkimmäinen osa jää kyllä maksamatta

tämäntyyppisiä selvityksiä kaipaisin kyllä

lähteä valvomaan nato maan ilmatilaa

on se nyt kumma jos se moraalin ja etiikan raja menee yhdestä tunnista viikossa tai yhden viikon ajalta kahden vuoden tarkastelujaksossa

silloin jos toimitaan niin että sopijaosapuoleksi valtion tai metsähallituksen kanssa otetaan vain osa ryhmästä ja sivuun jäävät myös muut paikalliset se ei kyllä lupaa hyvää tulevalle ajalle

kannattaa muistaa myöskin slovenian patria tapaus

ja pitää kysyä kuka sen luonut kuka sen on lanseerannut käyttöön löytyvätkö jäljet sieltä suomalaisesta kevennetystä trollitehtaasta

ja myöskin tässä asiassa mikä on hallituksen esitys pitää toistaa se sama huomautus jonka olen sanonut tovereille vasemmalla laidalla oikealla laidalla näitä tovereita on vähemmän kavereita voi olla ja olen muistuttanut siitä että naivismi ei ole aate

pääministeri katainenhan ylisti täysin kritiikittä ex puolustusministeriä myöhempää pääministeriä janez jansaa luotettavimmaksi tapaamakseen mieheksi

nimenomaan tässä tarveharkinnassa on sitten se että se jos mikä on tehnyt sosiaaliturvasta kaiken kaikkiaan semmoisen viidakon jota se tänä päivänä on

minä olen edustaja niinistön kanssa hyvin pitkälle samaa mieltä hänen avauspuheenvuoronsa sisällön kanssa ja sanon sen tässä vaikka tulisi leimatuksi milloin miksikin

siinä mielessä tämä mukana ollut jäsenvaltio kyllä vetäytyy siitä

se olisi kertaluonteinen ratkaisu mutta koulutuksesta valmistumisen jälkeen nuori saisi näyttää osaamistaan saisi arvokasta työkokemusta vakiinnuttaisi talouttaan oppilaitoksesta valmistumisen jälkeen ja sitä kautta olisi paremmat eväät lähteä tavoittelemaan pysyvämpää leipäpuuta

se näyttää todella olevan ilmoitusasia josta päättää ehkäpä tällä hetkellä jean claude juncker sitten talousasioista vastaava komissaari olli rehn joka ei suinkaan edusta suomea ja ekpn pääjohtaja mario draghi

tämä kanta perustuu kyllä siihen vasemmistoliiton viime kaudella määrittelemään kantaan joka oli hyvin johdonmukainen ja hyvin perusteltu

suomessahan siviili ja sotilasilmailu on integroitu yhteen ja se sitten asettaa omia paineitaan sille mitä tapahtuu jatkossa kun tietää että järjestelmät muissa maissa ovat erilaisia

arvoisa puhemies

meillä on kalastuslaki jonka valmistelu kesti seitsemän kahdeksan vuotta ja lopputulos ei kestä kyllä kovin kriittistä tarkistelua

ihan lyhyesti ed

viime kaudellahan vasemmistoliiton edustajat ja edustaja vistbacka tekivät ykkös ja kakkoskäsittelyssä ne muutosesitykset tuohon hallituksen esitykseen

nämä muotoilevat sen mikä on hätätila ja sen

silloin jos sanotaan että joku valmistelu on kestänyt näin kauan niin sehän on vain kuvaus prosessista ei suinkaan niistä asiasisällöistä

yhdysvaltojen dfan perustelumuistiossa todettiin yksiselitteisesti että se hankinta lähentää liittolaisuutta naton yhdysvaltojen ja suomen välillä siis liittolaisuutta

oleellistahan on ensinnäkin se mistä ministerin on ehdottomasti ilmoitettava mutta myöskin se mitkä asiat tekevät hänestä jäävin ja sen arviointi on sitten hyvinkin hankalaa tietyissä tilanteissa

arvoisa puhemies

huomionarvoista on se että ruotsi ja tanska ovat irtaantuneet tästä samoin kuin islanti osin eri perustein mutta joka tapauksessa ovat niin tehneet

silloin eduskunta teki minun mielestäni periaatteellisen linjavalinnan että se lähtee takaamaan talletusten lisäksi myöskin ylikorkeat korot eli palkitsemaan islantilaiset pankit ja niihin sijoittaneet henkilöt siitä että islanti pystyi omalta osaltaan sekoittamaan eurooppalaiset rahoitusmarkkinat

huomio siitä että demokratia käsitteenä ja sisältönä on ymmärretty selonteossa aivan liian suppeasti pitää paikkansa

silloin kun kyse on ulko ja turvallisuuspolitiikasta eurooppapolitiikasta sekä näihin asioihin liittyvistä päätösvaltasuhteista on aina erityisen harkinnan paikka

mutta jos ajatellaan tätä nimenomaista talvivaara hanketta sehän on jättihanke siinä on myöskin ympäristöministeriöllä ympäristöhallinnolla hyvin vahva rooli ja tämän kaltaisissa tilanteissa minusta ministerin pitää olla äärimmäisen varovainen

osallistuminen on luonteeltaan kasautuvaa ja toisinpäin sanottuna

mutta joka tapauksessa nämäkään tapaukset saudi arabia ja slovenia eivät ole kyllä kunniaksi suomi kuvalle

ihmettelen kyllä miten talousvaliokunnassa asia eli niin että se kanta vaihtui hyvinkin äkkiä ja ne perustelut eivät kyllä ole minulle selvinneet vieläkään

edellisen eduskunnan aikana vasemmistoliitto vastusti tätä hallituksen esitystä ja jätti eriävät mielipiteet sekä ulkoasiain että puolustusvaliokunnassa ja vastalauseen perustuslakivaliokunnassa

kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kävi läpi näitä tekijöitä kuinka suuri heijastusvaikutus niillä on äänestysaktiivisuuteen niin se on äärimmäisen huolestuttava esimerkki

jos on vahva viranomaisvallankäyttö tiedonsaantioikeus ja myöskin vahva henkilökohtainen taloudellinen intressi niin nämä yhdessä luovat sen vaarallisen asetelman

edustaja soinille ja edustaja backmanille

tämmöinen vastaavanlainen myllyhän pyörii nyt kreikan ja irlannin osalta mahdollisesti monen muun valtion kohdalla ja kyllä kai niin kuin ed

hallitus korostaa monella suulla elvytys kasvu ja työllisyyspakettia ja sen merkittävyyttä mutta pääministeri stubb te itse suhteutitte tämän paketin volyymin hyvin osuvalla ja kuvaavalla tavalla

mutta pitää keskustella myöskin poliittisesta rakenteesta ja perinteestä

on aivan perusteltua kun kerran on todettu se että voi aiheutua paineita lainsäädännön laajempaankin rukkaamiseen ja koska tässä on kyse myöskin ulkopolitiikasta turvallisuuspolitiikasta eikä pelkästään liikenne ja viestintäministeriön sektoriin kuuluvasta asiasta että tämä olisi käsitelty tuvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä

tällä kertaa hallitus ei pelkästään täyttänyt odotuksia vaan hallitus ylitti odotukset

mietinnössä on huomioitu aivan hyvin ja sanottu että hallituksiin on kuulunut hyvin erilaisin jopa vastakkaisin tavoittein vaalikampanjaa käyneitä puolueita ja sitten sanotaan että sen seurauksena hallitusohjelmat on muotoiltu pikkutarkasti

arvoisa puhemies

tämä hallituksen onnistuminen yhdessä työmarkkinaratkaisun kanssa on selvästi lisännyt nyt luottamusta suomen talouteen ja siihen että suomi selviää

ei nyt se vallankumous ainakaan ryskyen etene siitä jos tekee neljä pientä pykälämuutosesitystä jotka on vielä hyvin tarkkaan mietitty ja perusteltu ja jotka eivät olisi rahastakaan kiinni

uskon itse että tietty käänne on käsillä

no vaikka nykyinen hallitusohjelma on pitkä ja osin pikkutarkkakin niin ei se kuitenkaan ole estänyt sitä että esimerkiksi arvonlisäveron korottaminen ja yhteisöveron nostaminen otettiin miljardiluokan hankkeina ohi hallitusohjelman

eikö tämä esimerkki yksinkertainen esimerkki osoita sen että tämä teidän työllisyyspakettinne on suurelta osin bluffia mutta tämä työllisyysmäärärahojen leikkaus ei ole

nyt hallituksella on tuhannen taalan paikka edelleen vahvistaa tätä luottamusta sillä että nämä linjaukset todellakin viedään konkreettisiksi päätöksiksi syksyn aikana

silloin tämä käsittely olisi ollut huomattavasti monipuolisempaa ja avoimempaa ja nyt tulee kyllä se maku että tämä haluttiin viedä syystä tai toisesta läpi mahdollisimman pienin äänin

kyse olisi edustuksellista demokratiaa täydentävästä keinosta joka tarjoaisi äänestäjille suoran mahdollisuuden vaikuttaa poliittisen päätöksenteon asialistaan ja saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi

muutama sana vielä tästä työttömyydestä

se nimittäin kohdistuu suoraan työttömiin henkilöihin niin että joka vuosi tuhannet ja tuhannet työttömät ihmiset jäävät ilman koulutus ja työpaikkaa

on aivan oikein että kiinnitetään huomiota työpaikkojen ja elinkeinoelämän rakenteellisiin tekijöihin mutta aivan yhtä paljon pitäisi kiinnittää huomiota akuuttiin työttömyystilanteeseen

puolustusministeriön lausunnossa todetaan että sopimuksella ei puututa sopimusvaltioitten omaa ilmatilaansa koskevaan itsemääräämisoikeuteen

ensinnäkin edustajamme perustuslakivaliokunnassa kansanedustaja veijo puhjo toi esiin ryhmämme kantana että ehdotus suomen eu jäsenyyden kirjaamisesta perustuslakiin poistettaisiin ehdotuksesta

sopimuksella ei myöskään rajoiteta sopimusvaltioitten toimivaltaa yleiseen järjestykseen yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvissä asioissa mutta todetaan samaan hengenvetoon että puolustushallinnon näkemyksen mukaan sopimuksen täytäntöönpanolla on laajoja vaikutuksia maanpuolustukselle

sinälläänhän tässä nyt olisi yritetty muuttaa semmoisten henkilöitten asemaa jotka eivät ole yrittäjiä ja jotka eivät ole ansiotyössä vaan ovat siinä välimaastossa ei työsuhteisina

vasenryhmä ei ole puolue vaan eduskuntaryhmä joka perustettiin sen jälkeen kun saimme omasta entisestä eduskuntaryhmästämme kenkää

nykyisen perustuslain mukaan suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi

mietinnössä todetaan vielä että näin ollen äänestäjän on suomessa hyvin vaikea tietää millaista vaalien jälkeistä politiikkaa hän on äänellään tukemassa

he ovat kyllä aika monessa muussakin tapauksessa sitten monen tekijän suhteen väliinputoajia

ja muistutetaan myöskin siitä että tämä saattaa jatkossa johtaa siihen että on tarve tarkistaa ilmailu aluevalvonta tai valmiuslainsäädäntöjä ja tämä on siis todettu puolustusministeriön virallisessa lausunnossa

kyllä minusta semmoisen yleisen johtopäätöksen voi tehdä niin monta puoluetta niin monta kertaa on syönyt sanansa keskeisissäkin kysymyksissä ja en ihmettele jos moni äänestäjä on siitä tympääntynyt ja päättänyt että jättää jotkut vaalit kokonaan väliin